yhtiöittämisen ongelma on se että tärkeän kansallisvarallisuuden käyttö liukuu kauemmas kansanvallasta ja metsähallituksen organisaatio pirstoutuu

tässä lakiesityksessä ei kuitenkaan valitettavasti esimerkiksi esitetä yhtiölle vaatimusta tuntea todelliset omistajat tai suomalaisille sijoittajille sanktioita mikäli he käyttävät hallintarekistereitä

myös kolmas tase ja luonnonsuojelun asema herättävät huolta ja myös entinen ympäristöministeri kokoomuslainen sirpa pietikäinen on esittänyt huolensa tästä lakiesityksestä

metsähallitus ei tosiasiassa kilpaile markkinoilla sillä sen tehtäviin kuuluu maankäytön ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu valtion mailla

arvoisa puhemies

eu sääntely koskee kaikkia jäsenmaita mutta ihme kyllä muut eu maat eivät ole tekemässä vastaavia muutoksia tai yhtiöittämässä metsähallituksiaan

toivottavasti tulevaisuus osoittaa toisin

toivottavasti tästä kuitenkin otetaan oppia kun mietitään tulevaa kasvu ja työllisyyspolitiikkaa

herää kysymys onko taustalla pyrkimyksenä riipiä nousevan biotalouden tarvitsema raaka aine valtionmetsistä luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojen kustannuksella

arvoisa puhemies

monien arvioiden mukaan ulkomaalaiset opiskelijat tuovat suomeen osaamisen ja osaavan työvoiman kautta paljon enemmän tuloja kuin heistä koituu kuluja

lisäksi nekin opiskelijat jotka muuttavat sitten ulkomaille valmistumisensa jälkeen ovat suomalaisille yrityksille äärimmäisen tärkeitä linkkejä viennin kannalta

ja vaikka tulkittaisiin että metsähallituksen rakennetta pitää muuttaa kilpailuneutraliteetin pohjalta voitaisiin se tehdä hallituksen esitystä paremmin esimerkiksi lailla ja asetuksilla perustettavan konkurssikelpoisen liikelaitoskokonaisuuden kautta tai yle tyyppisen erityisyhtiön kautta tai metsätalousliiketoiminnalla perustettavan itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen kautta

oppilaitokset ovat arvioineet että tästä uudesta lukukausimaksusta tulee todennäköisesti enemmän kuluja kuin siitä tulee tuloja

mikä on hallituksen arvio siitä että onko tämä todella taloudellisesti kannattavaa mikäli menetämme näiden osaavien ulkomaalaisten opiskelijoiden työpanoksen panoksen suomalaisille yrityksille ja näistä uusista järjestelyistä koituu enemmän kuluja kuin tuloja

ennen tämän esityksen tekemistä ei ole käyty lausuntokierrosta eikä ole kunnolla arvioitu vaikutuksia palveluiden käyttöön tuloeroihin ja terveyseroihin

ei kuitenkaan tarvitse olla asiantuntija että näkee että nämä hallituksen kaavailemat korotukset palvelumaksuihin iskevät kaikista koviten köyhiin ja kipeisiin ihmisiin ja erityisesti vanhusväestöön

näin ollen arvoisa puhemies esitän metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaan lainsäädäntöön seuraavat kolme pöydällekin jaettua lausumaa

pahimmillaan nämä maksukorotukset vähentävät matalan kynnyksen ja ennalta ehkäisevien palveluiden käyttöä ja lisäävät raskaiden ja korjaavien palveluiden käyttöä

lausuma kuuluu seuraavasti

eduskunta edellyttää että metsähallitusta ohjataan niin että hankintasäännösten koko liikkumavara käytetään sen turvaamiseksi että suomalaisten ja paikallisten yritysten sekä työntekijöiden osuus pysyy mahdollisimman suurena

onko arvioitu vähentävätkö nämä maksukorotukset ennalta ehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden käyttöä ja lisäävätkö ne erikoissairaanhoidon korjaavien ja hätäpalveluiden käyttöä ja tuleeko sitä kautta sitten todellisuudessa edes mitään säästöjä

eduskunta edellyttää että metsähallituksen tuotto ja tuloutustavoitetta kohtuullistetaan jotta voidaan turvata yhteiskunnallisten velvoitteiden ja ekologisen kestävyyden toteutuminen ja ettei ylimitoitettu tuottotavoite johda maa metsä ja vesiomaisuuden hallitsemattomaan myyntiin

eduskunta edellyttää että siirrot luontopalveluiden taseen ja niin sanotun kolmannen taseen välillä tuodaan siirtohetkellä eduskunnan tiedoksi

arvoisa puhemies

kotoutumiskysymykset ovat erittäin ajankohtaisia nyt kun suomeen on viime vuonna tullut enemmän turvapaikanhakijoita kuin aiemmin ja muutoinkin maahanmuutto on viime vuosikymmeninä lisääntynyt

kotoutumisen onnistuminen on aivan olennainen kysymys näiden maahan muuttaneiden ihmisten mutta myös koko yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta

mikäli hallintarekisteriesitys etenee niin silloin finanssialan keskusliitto veronkiertäjät ja pankit voivat kyllä todeta että nyt on tilipäivä

ei ole kuitenkaan kysymys vain siitä että maahanmuuttajat kotoutuvat suomeen vaan myös siitä että me niin sanotusti kantasuomalaiset kotoudumme ja sopeudumme muuttuneeseen tilanteeseen ja lisääntyneeseen maahanmuuttoon

valtiovarainministeriö ajoi omistusten salaamisen mahdollistavaa hanketta jo viime kaudella mutta silloiset hallituspuolueet vasemmistoliitto sdp ja vihreät estivät asian etenemisen

en tarkoita sitä että kantasuomalaisten pitäisi muuttaa omia tapojaan tai lakejaan vaan sitä että pitäisi oppia hyväksymään erilaisuutta ja erinäköisiä ihmisiä ja murtaen puhuttua suomea

arvoisa puhemies

tosiaan tätä lain kiirettä on perusteltu huhtikuussa umpeutuvalla hankintadirektiivin takarajalla ja siihen edellinenkin edustaja taisi viitata kun pelotteli tällä että tulee kilpailutuspakko

jos maahanmuuttajia karsastetaan tai jos heidät ulossuljetaan sosiaalisesta elämästä ja työelämästä ja jos heitä syrjitään niin miten he voivat ikinä kotoutua ja sopeutua osaksi yhteiskuntaa

kuitenkin tämä kiire ja tämä uhkailtu kilpailutuspakko ovat keinotekoisia sillä vaikka metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitettäisiin nyt esitetyllä muodolla ei hankintadirektiivin mukaista käyttöoikeussopimusta tarvita eikä mitään kilpailutuspakkoa sinällään ole

meidän olisi laajennettava käsitystä suomalaisuudesta niin että myös muu kuin vaaleatukkainen virtanen voi olla suomalainen ja täysipainoinen yhteiskunnan jäsen

arvoisa puhemies

ja vaikka yhtiö perustettaisiin niin metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla jolloin uhka näistä ulkomaalaisten pakkokilpailutuksista on täysin keksitty

maapolitiikalla kaavoituksella asuntopolitiikalla ja sosiaalipolitiikalla on luotava monimuotoisia asuinalueita jotta köyhät ihmiset ja maahanmuuttajat eivät eriydy omille erillisille alueilleen

on tärkeää että erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan arjessa ja asuinalueella ja on vältettävä kehitystä jossa yhteiskunta segregoituu rikkaiden ja köyhien alueisiin

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta lähdettiin alun perin tekemään jotta ihmisille voitaisiin tulevaisuudessa turvata sosiaali ja terveyspalvelut tasa arvoisesti asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta

tavoitteena oli parantaa palveluketjuja kaventaa kuilua perus ja erikoissairaanhoidon välillä sekä sosiaali ja terveyspalveluiden välillä ja yksinkertaistaa palvelujärjestelmän rahoitusta ja tietojärjestelmiä

uudistus lähti sivuraiteille jo siinä vaiheessa kun julkisen palvelujärjestelmän parantamisen sijaan tavoitteeksi otettiin valinnanvapauden nimellä kulkeva palveluiden avaaminen yksityiselle kilpailulle veroparatiiseista käsin toimivien kansainvälisten terveysjättien voiton tavoittelulle

arvoisa puhemies mihin alkuperäiset tavoitteet ovat unohtuneet

arvoisa puhemies

ulkomaisen yhtiön taskuihin

vasemmistoliitto on tehnyt toimenpidealoitteen jossa ehdotamme useita toimenpiteitä joilla siirtohintojen kohtuuttomaan nousuun voitaisiin puuttua

esitämme esimerkiksi katon asettamista sähkönsiirtomaksujen sallituille kertakorotuksille yhtiöille sallitun tuoton alentamista ja energiaviraston valvontaoikeuden muuttamista reaaliaikaiseksi ja joustavammaksi

arvoisa puhemies

elämme globaalissa maailmassa

mitä hallitus aikoo tehdä jotta sähkönsiirtohinnat eivät nouse kohtuuttomasti

samaa strategiaa käytettiin viime vuonna perusteltaessa omistusten piilottamista ja veronkiertoa helpottavaa hallintorekisterin käyttöönottoa sekä uudelleen tänä keväänä perusteltaessa metsähallituksen metsäliiketoiminnan yhtiöittämistä

nykyisistä talousongelmista huolimatta suomi on yksi maailman rikkaimmista maista

tosiasiassa eu ei vaadi julkista sote palveluiden yhtiöittämistä eli niiden siirtämistä osakeyhtiölain salaisuuden piiriin pirstomaan julkista palvelujärjestelmää ja palveluketjuja sekä kaventamaan demokratiaa

hallitus tekee historiallisen suuren leikkauksen kehitysrahoitukseen aikana jona sen tarve on kriisien ja kasvaneen pakolaisuuden myötä ilmeisempi kuin pitkään aikaan

on epärehellistä vaatia rajojen sulkemista sanoen että pakolaisia pitää auttaa lähtömaissa ja samalla tehdä massiivisia kehitysyhteistyöleikkauksia

arvoisa puhemies

iso leikkuri kohdistuu kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön

järjestöt ovat toivoneet että leikkaukset toteutettaisiin takapainotteisesti ja näin saavutettaisiin sama säästö pienemmin ongelmin

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille vastauksesta ja olen ilahtunut siitä että toimiin aiotaan ryhtyä

tämä rakentava ehdotus ei hallitukselle kuitenkaan kelvannut ja leikkaukset toteutetaan täysipainoisesti heti mikä johtaa siihen että osa saavutetuista tuloksista valuu hiekkaan ja jo käytettyjä rahoja menee hukkaan

julkisuudessa olleiden tietojen perusteella carunaa voi perustellusti epäillä aggressiivisen verosuunnittelun avulla harjoitetusta veronkierrosta eli kohtuuttomien hinnankorotusten lisäksi yhtiö ei myöskään maksa asiallisesti veroja suomeen

finnfund tekee tärkeää työtä ja yksityissektorin mukanaoloa tarvitaan kehitysponnisteluissa mutta se ei voi korvata järjestöjen tekemää työtä

arvoisa puhemies

suomalainen maksaa ja voitot valuvat ulkomaille

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta nimenomaan viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet jatkossa puuttua sähkönsiirtoyhtiöiden harjoittamaan veronkiertoon ja tähän kansalaisten kuppaamiseen

ulkoasiainvaliokunta osoitti viisautta esittäessään budjettilausunnossaan että osa finnfundin pääoman korotuksista tulisi suunnata paikkaamaan järjestöjen kehitysrahoitusleikkausta

poikkeussääntö on kuitenkin voimassa vain niin kauan kuin kansallista lainsäädäntöä ei ole muutettu tai kumottu ja sen tavoitteet ovat edelleen voimassa

jos suomi nyt lipsuu vaatimuksestaan suomalaisten suorasta omistuksesta ja näkemyksestään suoran omistamisen tavoiteltavuudesta ja parhaudesta on kyseenalaista onko tämä suomen neuvottelema erittäin hyvä poikkeuspykälä enää voimassa

asiantuntijavaliokunnan yksimielinen mielipide ei kuitenkaan hallitukselle kelvannut

arvoisa puhemies

kehityspoliittisessa selonteossa valitut painopistealueet ovat oikeansuuntaisia ja on hyvä että hallitus jatkaa ihmisoikeusperusteisen kehitysyhteistyön mallilla

haluaisinkin kysyä ministeriltä näettekö tämän uhkakuvana vai onko tämä kenties jopa esityksen taustatarkoitus

sanojen ja tekojen ristiriita on läsnä myös siinä että selonteko puhuu yritysvastuullisuuden merkityksestä kehityksessä mutta samaan aikaan hallitus leikkaa suomalaisyritysten vastuullisuutta tutkivan finnwatchin rahoitusta

mikään muu taho suomessa ei tee vastaavaa työtä ja tuota vastaavaa tietoa

ilmeisesti siellä ekn löylykammarissa viihtyvä hallitus ei halua että vastuuttomien yritysten kannalta kiusallisia asioita tuodaan julkisuuteen

kyllä vaikuttaa siltä että tämä keskustapuolueen hätä on nyt suuri kun pitää viljellä katteettomia uhkakuvia ja mennä eun selän taakse piiloon

kehityspoliittisessa selonteossa todetaan aivan oikein että maailmankaupan rakenteet vaikuttavat kehittyvien maiden asemaan ja maiden kyky verottaa on olennainen kehityskysymys

esitetty parlamentaarinen työryhmä veronkierron torjumiseksi aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi ja veroparatiiseihin puuttumiseksi on erittäin hyvä keino ja toivon että se toteutuu

tässä täytyy aikaisempia puheenvuoroja sen verran vielä ehkäpä täsmentää että vaikka yhtiö perustettaisiinkin niin asiantuntijoiden mukaan metsätalousyhtiön käyttöoikeudesta valtion maihin voi käyttöoikeussopimuksen sijaan säätää lailla ja asetuksilla

eli vaikka metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitetään ei tämä hankintadirektiivi silti ole pakottava vaan sen sijaan voitaisiin lailla ja asetuksilla antaa käyttöoikeus perustettavalle yhtiölle

toivottavasti koko hallituksen piirissä ja kaikissa ministeriöissä luetaan tämä selonteko ja ryhdytään toimiin sillä hallituksen toimet veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi ja veroparatiisien sulkemiseksi eivät ole tähän saakka vakuuttaneet

ongelma ei ole vain laiton veronkierto vaan lain rajamailla menevä aggressiivinen verosuunnittelu joka usein on sinällään laillista

lopuksi

jotkut ajattelevat että kehitysyhteistyö on rahan tuhlaamista ja kysyvät miksi suomen pitäisi lahjoittaa rahaa muualle maailmaan

jos nämä kaikki verovuodot saataisiin tukittua ja veroparatiisit suljettua niin meillä ei olisi tarvetta tehdä nytkään näitä leikkauksia

onnistuneet kehitysponnistelut hillitsevät globaaleja ongelmia ja pakolaisuutta ja kehitysyhteistyöllä luodut suhteet hyödyttävät talouttamme

milloinkaan ei tiedä koska meistä avunantajasta tulee avunsaaja ja silloin totisesti toivon että maailma tuntee solidaarisuutta ja yhteisvastuuta

se on erittäin tärkeä asia ja se on tärkeä asia erityisesti näiden kasvukeskusten kannalta joissa on paljon opiskelijoita

tämän lakiesityksen tavoite asumisen kohtuuhintaistamisesta on täysin oikeansuuntainen mutta kuten täällä on jo todettu voi miettiä sitä onko se riittävä

tämä on erittäin huolestuttava esitys siinä mielessä että eri asuinalueiden segregaatio on semmoinen kehitys mistä meidän kaikkien täytyy olla huolissaan ja mitä vastaan täytyy taistella tinkimättömästi

tämä esitys voi johtaa siihen että yhä enemmän köyhät asuvat tietyissä taloissa tietyillä alueilla kun tavoitteena täytyy olla se että ihmiset asuisivat hyvin tasaisesti eri etnisten ryhmien suhteen ajateltuna eri tulotasojen suhteen ajateltuna

eli onko ajateltu sitä lisääkö tämä esitys segregaatiota

ihmisiä kuolee välimerelle paetessaan hätää sotaa kärsimystä

suomella on velvollisuus käsitellä kaikki turvapaikkahakemukset jotka tänne jätetään

tällä hetkellä suuri paine kohdistuu erityisesti pohjois suomeen kemiin ja ouluun koska kuten tässäkin keskustelussa on todettu pohjoisen rajan kautta tulee tällä hetkellä iso osa hakijoista

arvoisa puhemies

tällä hetkellä poliisi on ruuhkautunut oulussa ja rekisteröintiä ei voida suorittaa ja kun rekisteröintiä ei voida suorittaa tämä turvapaikkaprosessi ei pääse käynnistymään ja ihmiset eivät myöskään saa tätä vastaanottorahaa